hallituksen yhteisesti hyväksymässä harmaan talouden torjunnan ohjelmassa lähetettyjen työntekijöiden osalta työ ja elin keinoministeriö ja valtiovarainministeriö yhteistyössä selvittävät mahdollisuuksia parantaa lähetettyjen työntekijöiden verovastuuta

tämä selvitystyö on tarkoitus saada loppuun kesäkuun loppuun mennessä eli hyvin lähiaikoina ja sieltä toivottavasti saamme sellaisia ehdotuksia joissa nimenomaan lähetettyjä työntekijöitä koskevia ongelmia voidaan ratkoa

urpilaisen esiin nostama kysymys on varmasti yksi niistä joista eniten tullaan tänä keväänä puhumaan ja siitä osaltaan kertoo se että aihe oli painavasti esillä myös tasavallan presidentin eilisessä puheenvuorossa

ne mahdollisuudet mitä hallituksella on tarjota näille nuorille ovat loppujen lopuksi melko yksinkertaisia

meidän pitää löytää koulutuspaikka niille nuorille joilla ei ole sopivaa koulutusta sellaista koulutusta joka auttaisi heitä rakentamaan hyvän uran työelämässä ja toisaalta niille nuorille joita tällä hetkellä myös on paljon työttömänä joilla on sopiva koulutus meidän pitää löytää polku työelämään

lisätalousarviolla hallitus haluaa varmistaa että jo alkuvuonna rahaa voidaan käyttää riittävästi ja että rahaa koko vuodelle on olemassa riittävän paljon koska hallitus haluaa onnistua nuorisotyöttömyyden lievittämisessä paremmin kuin tähän asti

arvoisa puhemies

on todellakin niin kuin kysyjä sanoi että tällä hetkellä valitettavasti aktiivisen työvoimapolitiikan piirissä on vähemmän ihmisiä kuin vuosi sitten

tämä johtuu siitä että määrärahoja tälle vuodelle on ollut käytettävissä suunnilleen saman verran kuin viime vuonna ja niitä on käytetty huomattavasti kalliimpiin toimenpiteisiin kuin aikaisemmin sen takia että edullisemmat toimenpiteet eivät ole onnistuneet

arvoisa puhemies

kysyjät todellakin kysyvät erittäin ikävistä ja hirvittävistä tapauksista joita itse asiassa on valitettavan paljon

bussikuskien kohdalla nämä tapaukset ovat olleet nyt erityisen järkyttäviä mutta sekä hoitoalalla että myyntityössä jatkuva väkivallan pelko on osalla työntekijöistä arkea

ensi vuoden osalta määrärahoja on käytettävissä enemmän ja toivottavasti eduskunta omalta osaltaan ehkä erityisesti nuorten työttömyyttä varten vielä näitä määrärahoja korottaa siitä mitä hallitus on esittänyt

työnantajalla on vastuu siitä että työolosuhteet ovat kunnolliset ja että ihmiset voivat tehdä työtään turvallisissa olosuhteissa

kaupan alalla tämä on ollut erityisen huomion piirissä ja niissä neuvotteluissa joita kaupan työnantajat ja kaupan työntekijät kävivät siinä yhteydessä kun he neuvottelivat aukiololainsäädännön laajentamisesta myös näistä asioista sovittiin

tässä yhteydessä kun vähän aikaa sitten tapasin kaupan alan työnantajia kysyin heiltä ovatko he mielestään tehneet tässä vaje työnantajia kysynyt ovatko he mielestään kiinni tässä vaiheessa riittävästi yksintyöskentelyn turvaamiseksi

yksi konkreettinen asia työelämän joustoista ja perheen hoivaan liittyvistä asioista on tulossa lähiviikkoina työelämä ja tasa arvovaliokunnan ja siis koko eduskunnan käsittelyyn

siinä lisätään pykälä siitä että sopimuksella perheenjäsenen hoivaan voi sopia työnantajan kanssa vapaata ja sen jälkeen saada myös sopivin ehdoin työhönpaluuoikeuden

yksinhuoltajien osalta työllistymisen kynnys on usein siinä että työstä on vaikea saada niin paljon rahaa että se olisi kannattavaa suhteessa siihen että menettää mahdollisuutensa olla omien lapsiensa kanssa

ja kuten keskustelussa on ollut esillä sata komitean työssä emme ole onnistuneet tarpeeksi etenemään siinä että pienipalkkaisesta työstä jäisi ihmiselle riittävästi käteen vaikka kunnallisveron perusosan nostolla on tietenkin parannettu tätä jonkin verran vastauksen varaa tuojan edustajan kusenin

arvoisa puhemies

kuten keskustelussa on ehkä tähän mennessä tullut ilmi eduskunnassa on käsittelyssä kilpailulain kokonaisuudistus jonka minä olen esitellyt eduskunnalle mutta se oli tosin myöhään illalla joten siihen ei päässyt osallistumaan kovinkaan moni edustaja ja siksi se ei ehkä ole jäänyt mieleen

arvoisa puhemies

harmaan talouden ja ehkä erityisesti tässä yhteydessä rakennusalan osalta olemme käyneet täällä usein keskustelua siitä mitkä kaikki toimenpiteet harmaan talouden torjumiseksi tähän mennessä on tehty ja mitä meillä vielä on odotettavissa

tämän kilpailulain kokonaisuudistuksen on tarkoitus nimenomaan katsoa että meillä viranomaiset pystyvät valvomaan tervettä ja toimivaa kilpailua joka olisi yritysten kannalta tasapuolinen ja hyödyttäisi kuluttajaa markkinoilla

rakennusalaa koskien työ ja elinkeinoministeriössä istuu kolmikantainen työryhmä jossa sekä työntekijöiden että työnantajien edustajat yhdessä eri ministeriöiden ihmisten kanssa pohtivat jatkotoimenpiteitä rakennusalan ja toisaalta ravintola alan harmaan talouden kitkemiseksi

lain valmistelun yhteydessä käytiin pitkään keskustelua maataloudesta joka osittain toimialana on erikoinen koska joka tapauksessa eu säännökset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta niin kuin itse asiassa muussakin kilpailulainsäädännössä mutta maataloudessa erityisesti osa säännöksistä tulee suoraan euroopasta

on totta kai selvää että siinä määrin kuin sitten onnistutaan harmaan talouden kitkemisessä ylipäätään niin se ainakin osaltaan parantaa myös työturvallisuutta koska monet niistä yrityksistä jotka toimivat harmaan talouden piirissä ovat heikompia yrityksiä myös muilla mittareilla mitattuna

siinä yhteydessä ei löytynyt sellaista rationaalista kuviota jossa olisi voitu ennakoida sitä mitä eussa ehkä tullaan säätämään toimialaorganisaatioista ja sen tähden päädyttiin siihen että se mitä toimialaorganisaatioista mietitään se mietitään maa ja metsätalousministeriössä

siihen paperiin en ota vielä tässä vaiheessa kantaa koska se on vasta tänään tullut meille ministeriöön mutta voin vakuuttaa että me katsomme että kilpailu kuluttajan kannalta toimii myös jatkossa näissäkin asioissa

valtion henkilöstöpolitiikka sinänsä on tietenkin koko hallituksen vastuulla mutta jos katsoo viimeaikaisia työllisyyslukuja niin julkisen sektorin työllisyys on pysynyt kohtuullisen hyvällä tasolla

henkilöstön painopiste on muuttunut jonkin verran sillä tavalla että sosiaali ja terveydenhuollon suorittavan tason töissä on enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin ja sitten taas hallinnon palveluksessa jonkin verran vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmin mutta julkisen sektorin työllisyys sinänsä on pysynyt korkealla tasolla eikä ole aiheuttanut lisää työttömyyttä

monet nuoret ovat hyvin hankalassa tilanteessa ja tämä on aika jolloin omaa tulevaisuutta on vaikeampi rakentaa kuin jonain toisena aikana

en kuitenkaan usko että suuri osa nuorista on toivottomia

kyllä tänäkin aikana sekä itsenäisesti että julkisen vallan auttamana nuorille voidaan löytää paikkoja ja löytyy tulevaisuuden toivoa

arvoisa puhemies

suomalainen lomautusjärjestelmä ja mahdollisuus käyttää lomautuksia nimenomaan työn jakamiseen on itse asiassa tämän taantuman aikana toiminut aika hyvin

tänään olen tavannut joensuulaisia ja joensuussa kaupunki on hyvin aktiivisesti mukana työllistämässä nuoria samoin esimerkiksi hämeessä on saatu aikaan hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä löydetty koulutuspaikkoja ja esimerkiksi palkkatuettuja paikkoja

jos me katsomme työllisten määrää ja tehtyjä työtunteja on selvää että työtä jaetaan tällä hetkellä huomattavasti koska tuotanto on tippunut huomattavasti enemmän kuin työllisten määrä

monilla alueilla tätä työtä tehdään mielestäni hyvin ja aktiivisesti ja toivottavasti vielä entistä aktiivisemmin nyt tämän vuoden alusta lähtien joten uskon että tämänkin vuoden alkupuolella vaikeasta tilanteesta ja heikkenevästä työllisyystilanteesta huolimatta kasvava määrä nuoria tulee julkisen vallan avulla löytämään itselleen työ tai opiskelupaikan

olen ollut yhteydessä nuorisojärjestöjen edustajiin jotka tekivät tämän esityksen ja koska minulla on tarkoitus käydä läpi työmarkkinajärjestöjen kanssa tätä uusien ideoiden kehittelyä ja toimenpiteiden skaalaa niin nuorison edustaja on tähän työhön myös tervetullut mukaan

hehän listasivatkin joitakin esityksiä jotka kuulostivat monet sellaisilta jotka ovat jo käytössä mutta joiden volyymia voidaan lisätä

se on mielestäni selvää kuten tästäkin keskustelusta on kuultu että tälle hallitukselle harmaan talouden torjunta on jo tähän mennessä ollut hyvin keskeinen asia

on totta että tässä keskustelussa varmasti näkyy se ristiriita että harmaassa taloudessa joka on hyvin monimutkainen ja vaikea ongelma jonka toimijat ovat usein myös toiminnassaan valvontaa tai lainsäädäntöä edellä meillä on isoja ongelmia

sosiaali ja terveysministeri juha rehula ei ole nyt paikalla hänhän vastaa työsuojeluvalvonnasta

itse asiassa jo viime viikolla hän vastasi kysymykseen joka koski näitä tarkastuksia ja piti täysin epäsopivana sitä että työmaalla oli suhtauduttu yllätystarkastukseen sillä tavalla kuin oli suhtauduttu koska työsuojeluviranomaisen valtuuksiin kuuluu tehdä yllätystarkastuksia ja usein ne ovatkin tarpeen

toisaalta tässä keskustelussa on hyvin tuotu esiin se että useita niistä toimenpiteistä joita joko eduskunnasta joku puolue on vaatinut tai jotka muuten ovat keskustelussa on myös toteutettu

hallitus tulee etenemään ilmeisesti myös seuraava hallitus nimenomaan tämän yhteisesti sopimansa harmaan talouden toimintaohjelman osalta jossa nimenomaan lähetettyjen työntekijöiden verovastuun parantaminen on esillä

niistä epäselvyyksistä ja ongelmista joita näissä tarkastuksissa on löytynyt osa on sellaisia asioita jotka itse asiassa jatkavat matkaansa poliisille koska jos valvonnassa löytyy selkeitä lain rikkomuksia ne viedään viranomaisille eteenpäin

tällä hetkellähän meidän työmarkkinamme toimivat hyvinkin hitaasti

sen takia ne määrärahat joita työ ja elinkeinohallinnolla on käytettävissä tietyllä tavalla eivät ole oikeita työpaikkoja ne ovat julkisen vallan puuttumista tilanteessa jossa avoimia työpaikkoja ei synny

arvoisa puhemies

yhdyn edustaja martti korhosen arvioon siitä että totta kai näitä päätöksiä kulloinenkin hallitus on miettinyt nimenomaan siitä näkökulmasta miten me voimme toimia niin että suomen omaa taloutta ja suomalaisia työpaikkoja ei vaurioiteta

se on osittain ollut vaikeaa sen tähden että hyviä tuloksia meillä on yleensä ollut siitä että palkkatuetussa työssä on oltu nimenomaan yrityksissä joissa aika monet sitten ovat työllistyneet normaaleihin töihin tämän palkkatuetun jakson jälkeen

perussuomalaisten esityksissä mielestäni epärealistista on väittää että kreikkalaisille itselleen velkasaneerauksen tie olisi jotenkin helpompi

työharjoittelusta on jonkin verran kriittisiä kokemuksia toki myös myönteisiä kokemuksia erityisesti silloin jos työharjoitteluun kuuluu osuus koulutusta jolloin kysymys ei ole aivan tavallisesta työpaikasta

arvoisa puhemies

finnairin osaltahan osapuolet tällä hetkellä ovat pyytäneet neuvottelu ja sovitteluapua entiseltä valtakunnansovittelijalta ja toivottavasti he tässä asiassa pääsevät ratkaisuun

valtakunnansovittelijalla on mahdollisuus tietyissä tilanteissa esittää työtaistelun siirtämistä

se tuskin jos siihen mennään tulee olemaan kreikkalaisille lainkaan helppo enkä usko että tässä salissa loppujen lopuksi juuri kukaan on miettinyt tätä asiaa kreikkalaisten kannalta

mutta tällä hetkellä meidän mahdollisuutemme on siinä että työttömyyteen puututaan tarjoamalla julkisen vallan tukemia työpaikkoja enenevässä määrin

tässä tapauksessa valtakunnansovittelija ei ole työtaistelun siirtämistä esittänyt joten sellaista ei tässä tule tapahtumaan

yleisesti ottaen tavoite työurien pidentymisestä tulee vaikeutumaan huomattavasti tämän taantuman vuoksi sekä sen takia että ihmiset jäävät työttömäksi että sen tähden että ihmisiä on siirtynyt taantuman aikana kiihtyvässä määrin eläkkeelle joten sitäkin kautta tavoite siitä että meidän keskimääräinen eläkeikämme nousisi tulee jäämään näiden vuosien aikana kauemmaksi

ratkaisu tähän asiaanhan löytyy siinä vaiheessa kun osapuolet pääsevät sellaiseen neuvottelutulokseen joka on molempien hyväksyttävissä

arvoisa puhemies

toivottavasti osapuolet pääsevät siihen mahdollisimman nopeasti koska se silloin ratkaisee myös ne ongelmat jotka liittyvät siihen että nyt ihmiset eivät pysty esimerkiksi matkustamaan

kumpula natri kysyi että jos halutaan säätää erillinen laki näistä maatalouden toimialaorganisaatioista niin se silloin kuuluu maa ja metsätalousministeriölle

työ ja elinkeinoministeriön tehtävä on katsoa että se laki ei missään nimessä ylitä sitä mitä kilpailulaissa sanotaan eli ei voida säätää sellaista lakia toimialaorganisaatioista joka sallisi esimerkiksi hinnoista sopimisen tai markkinoiden jakamisen

ehkä sitten joitain sellaisia merkkejä joiden perusteella voimme ajatella että mahdollisuuksia työurien pidentämiseen kuitenkin tämän taantuman jälkeen on on ikärakenteen muutos joka tulee tarkoittamaan sitä että työmarkkinoille tuleville sukupolville löytyy töitä ja myös osittain se että yritykset ovat pitäneet kiinni työvoimastaan kohtuullisessa määrin suhteessa siihen kuinka voimakkaasti talous on romahtanut yli se kysymys ei pysty

lähiruuan osalta tässähän on käyty keskustelua siitä olisiko voitu erikseen jollain erillisellä virityksellä kilpailulaissa edistää lähiruokaa

arvoisa puhemies

nimenomaan työvoimapoliittinen koulutus on se jonka volyymit kaikkein eniten ovat nousseet ja sehän ei ole toimenpiteistä halvimpia

arvoisa puhemies

se on myös se johon on ollut mahdollista sijoittaa ihmisiä koska nimenomaan yksityisten yritysten toimenpiteisiin sijoittaminen on vähentynyt koska yrityksillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta ottaa työllistettyjä ihmisiä koska useissa yrityksissä ovat käynnissä irtisanomiset

toisaalta tämä keskustelu tuotti kaupan sisälle oman prosessinsa jossa kaupat pyrkivät avaamaan omia käytäntöjään ja toisaalta uusi jos eduskunta sen hyväksyy vähän terävähampaisempi kilpailulaki tietenkin mahdollistaa myös sen että viranomaiset voivat entistä tarkemmin katsoa miten meillä kaupan kilpailu kokonaisuudessaan toimii

vaikka tästä tulevasta laista tulisi aivan täysin täydellinen sitä ei saada toteutettua ellei meillä ole riittävästi niitä ihmisiä jotka haluavat tehdä töitä vanhusten parissa ja jotka on koulutettu nimenomaan vanhustyöhön hoito ja hoivapuolella

onko tämän lain valmistelun yhteydessä tehty yhteistyötä opetushallinnon kanssa sillä tavalla että myös koulutuksen uudistaminen ja kehittäminen ottaa huomioon sen että tarvitsemme todella ison joukon nuoria ihmisiä jotka kiinnostuvat vanhustyöstä ja ovat valmiita menemään sille alalle

työvoimapoliittisen koulutuksen osalta voidaan sanoa se että sen käyttö on varmaan sillä tavalla hyvä asia että sen apu ihmiselle itselleen usein on kohtuullisen hyvä eli työvoimapoliittisesta koulutuksesta on ihmisille enemmän hyötyä kuin joistain muista työllistämistoimenpiteistä

arvoisa puhemies

suomessa ei ole oikeutta polkea työehtoja olla maksamatta veroja tai olla noudattamatta suomen lainsäädäntöä silloin kun yritys osallistuu kilpailuun jostakin julkisesta urakasta

lisäbudjetin ja budjetin täydennysneuvotteluissaan hallitus todellakin lisäsi jonkin verran lisämäärärahoja työllisyyden parantamiseen jotta voisimme vahvistaa ja jatkaa niitä toimia joita jo tähän mennessä on tehty ja joilla on osaltaan varmistettu se että työttömyys suomessa on kääntynyt laskuun ja erityisesti nuorten työttömyys on kääntynyt reippaaseen laskuun

sen lisäksi myös verottaja ja kilpailuviranomaiset valvovat rakennusalaa

uskon että rakennusalan kannalta kuitenkin kaikkein merkittävin uudistus on nimenomaan käännetty arvonlisävero joka ministeri kataisen esittelystä on annettu eduskuntaan

arvoisa puhemies

noissa toimissa on mukana nuorille kohdistettuja toimenpiteitä edelleen muun muassa työpajapaikkoja sellaisille nuorille jotka eivät välttämättä peruskoulun jälkeen löydä sitä omaa paikkaansa heti

sen lisäksi määrärahoja on lisätty erityisesti tähän vaikeaan rakennemuutokseen joka on meneillään turun seudulla ja jonkin verran muuallakin liittyen telakkateollisuuteen

arvoisa puhemies

tosin on ajateltu että siitä luovuttaisiin

tästä syystä hallitus yhdessä on päätynyt tuohon ratkaisuun että päästökauppatuloilla täydennetään suomen kehitysyhteistyömäärärahoja joista esimerkiksi pienten lasten koulutusta rahoitetaan

arvioisin kuitenkin että ulkomaisesta työvoimasta sekä nousukauden aikana että tälläkin hetkellä on hyötyä suomalaisille työmarkkinoille eikä näytä siltä että ulkomaisen työvoiman käyttö sinänsä olisi lisännyt suomalaisten työttömyyttä

harmaan talouden torjunnassa ja siinä että urakkakilpailuja voittaisivat ne yritykset jotka noudattavat lainsäädäntöä ja pelisääntöjä ei ehkä ole niinkään syytä eritellä sitä onko kysymys kotimaisista tai ulkomaisista yrittäjistä koska meillä sääntöjä noudattamatta jättävät sekä kotimaiset että ulkomaiset yrittäjät

arvoisa puhemies

sen takia toimet on suunnattava nimenomaan siihen että katsotaan sitä missä toimitaan väärin missä pelisääntöjen vastaisesti eikä niinkään yrittäjien kansallisuutta

mutta kaikilla näillä toimenpiteillä viranomaisten yhteistyöllä ja niillä kiristyksillä joita on tähän mennessä tehty tai joita tullaan tekemään tämän harmaan talouden torjuntaohjelman myötä pyritään tietenkin nimenomaan siihen että ne yrittäjät jotka toimivat lain mukaan voisivat menestyä kilpailuissa ja tarjota oikeilla pelisäännöillä töitä

itse asiassa se valvonta on viranomaisten vastuulla riippumatta siitä ovatko työntekijät suomesta vai jostain toisesta euroopan unionin maasta

uskon itse että niiden ihmisten kannalta jotka työpaikallaan ovat joutuneet väkivallan uhkaamiksi tai väkivallanteon kohteiksi niin että heidän kannaltaan se on ehdottomasti järkevä ja hyvä ja turvallisuuden tunnetta lisäävä muutos että nämä rikokset on muutettu sellaisiksi että näistä ei itse tarvitse nostaa syytettä

me tarvitsemme verottajan työsuojelupiirien tehokasta valvontaa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja työnantajien vastuuta kaikkien työntekijöiden kohdalla

tätä palvelua tullaan jatkamaan ja määrärahojen osalta tullaan varmistamaan ja käymään vielä tämän laivan valmistumisen jälkeen ajankohtainen keskustelu siitä mikä tilanne turussa on

eli siellä on ihmisiä joilla on pelkkä peruskoulun koulutus ja sitten joku joukko ihmisiä joilla on pelkkä lukiokoulutus joka sekään ei oikein tänä päivänä varmasti pitkää työuraa takaa

se on iso muutos joka nimenomaan lisää koko yhteiskunnan vastuuta ja lisää sitä että koko yhteiskunta katsoo että ihminen työpaikallaan ei saa joutua väkivallan uhkaamaksi

näiden nuorten varalta tarjoamme ja pyrimme lisäämään entisestään sekä ammatillisen koulutuksen paikkoja että eräitä vaihtoehtoisia tapoja kuten esimerkiksi työpajoja tai ammattistarttia

tässä helsingin tapauksessa mielestäni on hyvä että työntekijät itse myös ovat reagoineet tähän niin voimakkaasti että työnantaja selvästi tulee nyt toimimaan määrätietoisemmin ja lisäämään omaa vastuutaan koska nämä käytännön tilanteet täytyy ratkaista niillä yksittäisillä työpaikoilla tehdä sellaiset järjestelyt että ihmiset voivat tehdä työtään rauhassa puhumattakaan siitä tietenkin että muut bussimatkustajat voivat matkustaa rauhassa tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

ja sitten taas työ ja elinkeinohallinnon puolella lisätään täydentävää ammatillista koulutusta ja työvoimapoliittista ammatillista koulutusta jota näille nuorille voidaan tarjota

on erittäin hienoa että olemme nyt eduskunnassa lyhyen ajan sisällä käsittelemässä jo toisen upean kansallispuiston perustamisesitystä

saaristomeren kansallispuiston ja tämän tulevan teijon kansallispuiston kuten ministerikin esittelypuheenvuorossaan totesi on tarkoitus muodostaa kokonaisuus jonka kuvittelisi olevan ja jonka uskon olevan matkailun kannalta erittäin houkutteleva

seuraava kysymys perus ja mustajärvi

arvoisa puhemies

työelämän reilujen pelisääntöjen ja työelämän voimassa olevan lainsäädännön toteutuminen riippuu käytännössä usein siitä onko yksittäisellä työntekijällä rohkeutta nostaa oma kohtelunsa esiin onko rohkeutta käydä työnantajaa vastaan ja kyseenalaistaa työnantajan tekemiä ratkaisuja

hallituksen kehyspäätöksen yhteydessä tehtiin päätöksiä joissa tiettyihin asioihin investoimme jotta saisimme suomeen paremman työllisyyskehityksen ja itse asiassa tämä kokonaisuus on yksi niistä investointikohteista

kaikkein merkittävimmäksi arvioitu toimenpide rakennusalan osalta se jota luulen että kaikkein pisimpään tässäkin salissa on haluttu on nimenomaan käännetty arvonlisäverojärjestelmä joka nimenomaan vaikuttaa siihen miten voidaan katsoa että yritykset nimenomaan nämä usein suomalaisten omistuksessa olevat yritykset noudattavat suomalaista lainsäädäntöä

olisin kysynyt ministeriltä arviota siitä minkä verran uusia työpaikkoja minkä verran uutta taloudellista toimintaa tämä puisto yhdessä saaristomeren kansallispuiston kanssa on suomeen luomassa

välttämättä kaikilla rohkeutta tähän ei riitä että veisi oman tapauksensa esimerkiksi epäillystä laittomasta ketjutuksesta niin pitkälle kuin se ehkä tulisi viedä

ratkaisuksi tähän ongelmaan on esitetty sitä että ammattiliitoilla olisi kanneoikeus työelämän lainsäädännön noudattamisesta

työvoiman liikkumisen osalta meillä on eussa vapaa liikkuvuus ja meidän täytyy suomessa pystyä siihen että valvomme ihmisten työehtoja riippumatta siitä mistä euroopan unionin maasta nämä työntekijät tulevat

näkeekö työministeri että ammattiliittojen kanneoikeus toisi lisää oikeudenmukaisuutta suomalaiseen työelämään

edustaja sasi täällä esitti sellaisen näkymän että yritysvero yhteisövero tulee katoamaan kokonaan verotulojen potista

jos ajatellaan tulevaisuuden työvoimatarpeita niin arvioin kyllä sillä tavalla että nimenomaan kunnallisella sektorilla julkisten työpaikkojen määrä tulee jatkossakin lisääntymään ja valtion puolella vähemmän

tällä hetkellä olisi ensiarvoisen tärkeää että osapuolet saavuttaisivat neuvotteluissa sovun jotta tämä lakko päättyisi

toivoisin että yhteisövero säilyy yhtenä sellaisena verona jolla tulevaisuudessakin rahoitetaan tarpeellisia palveluita mutta riskejähän tässä on ja pyytäisin ministeriä arvioimaan niitä

kunnallisella sektorilla me tarvitsemme koulutuksessa ja sosiaali ja terveydenhuollossa erityisesti kasvavan vanhusväestön määrän takia enemmän henkilöitä ja se on yksi meidän tulevaisuuden suurista haasteistamme että löydämme ne henkilöt jotka kouluttautuvat näille aloille ja että löytyy tarpeeksi työntekijöitä näihin asioihin

prosessi on ollut vaikea mutta se on käynnissä

arvoisa puhemies

olennaista on se että osapuolet pääsevät sopuun että molemmilla osapuolilla on halua ja tahtoa sopia tästä asiasta ja asia on tässä mielessä osapuolten käsissä

itse asiassa mielestäni tässä olkiluodon tapahtumassa on kysymys nimenomaan siitä että valvojat ovat käyttäneet niitä mahdollisuuksia joita heillä on

akuutissa tilanteessa esimerkiksi työ ja elinkeinotoimistojen osalta työntekijöitä ensi vuodelle tullaan lisäämään ja tämän vuoden osalta on tuottavuustavoitteita lievennetty mutta pidemmällä aikavälillä en usko että nimenomaan valtion työntekijämäärä tulee kasvamaan vaan julkisen sektorin työntekijöiden määrä tulee lisääntymään nimenomaan kunnallisella puolella

ne asiat ovat nyt neuvottelijoiden käsissä ja tähän kysymykseen ei ole liitetty erillisiä lainsäädäntöhankkeita jotka kumpuaisivat tästä vaikeasta tilanteesta